kaikkein huonointa johtamista myös henkilöstöjohtamista on poukkoilu ja epäjohdonmukaisuus jota täälläkin on viljelty hätäkeskuslaitoksen osalta

selkeintä on edetä valittuun suuntaan ja kannustan ministeriä lopettamaan tämän soutamisen ja huopaamisen ja saattamaan pisteen sen asian puinnille

suomea on arvosteltu euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa oikeudenkäyntien pitkistä käsittelyajoista

tämä prosessi lähtee ensinnä poliisin toiminnasta ja yhteistyö keskittyminen olennaiseen ja riittävät resurssit ovat tässä avainasemassa

riittäviä resursseja tarvitaan myös perheväkivallan torjumiseen sillä viime hallituskaudella aikaansaatu nollatoleranssi lähisuhdeväkivaltaa kohtaan edellyttää että poliisin toimintaa tehostetaan

vielä

talousarvio opetusministeriön hallinnonalalta ansaitsee kiitoksen sekä opetusministeri virkkusen että kulttuuriministeri wallinin toimien osalta

osana yliopistouudistusta ja siihen liittyvää rahoitusta täytyy myös ilolla todeta se että yliopistokeskukset tänä vuonna saivat jo ministeriön pohjaesityksessä sen koordinaatio ja kehittämisrahan mikä on aiemmin jouduttu täällä eduskunnassa aina lisäämään

samoin täytyy kiittää vielä liikuntahankkeesta maakunnallisesti satakunnassa erittäin tärkeitä uimahallin ja patajunnuareenan rahoitusratkaisuja

heinäluoma ylisti hallituksen toimenpiteitä laman hoidossa ja tilanteen korjaamiseksi

kun oppositiopuolue demareiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja toteaa että jotenkin on kompuroitu eteenpäin tästä suomen historian suurimmasta yhtäkkisestä syöksystä lamaan niin kyllä se täytyy ylistyksenä kuitenkin ottaa

tosiasiahan on että työllisyystilanne on parempi kuin se oli ennen lamaa talouskasvu on laman jälkeen ollut selvästi suurempaa kuin ennen lamaa ja kuten tänään on lukuisat kerrat kuultu tilastokeskuksen mukaan tuloerotkin ovat supistuneet

edelleen vastaus tuntuu olevan se että veroja ei saa kiristää veroja ei saa keventää kaikki toimenpiteet mitä on tehty tai ollaan tekemässä ovat pielessä

on hyvä asia että poliisien resurssit ja määrä turvataan kohtuullisella tasolla mutta se ei yksin riitä

tämä arvoisa ed

poliisilla pitää olla myös keinoja puuttua rikollisuuteen ja poliisilla pitää olla uskottavuutta rikollisuuden torjunnassa

mutta tosiasia on se että kokoomus on esittänyt pääomaverotulojen korottamista

tällä hetkellä tilanne on ikävä kyllä se että monessa kauppaliikkeessä monessa kioskissa poliisit eivät enää ole uskottuja toimijoita

kokoomus halusi sitä aivan kuten halusi keskustakin jo kesän budjettiriihessä mutta silloin kansainvälinen taloustilanne ei sitä sallinut

mitä tulee yritysverotukseen niin on huomattavasti järkevämpää että yrityksellä on yrityksen omassa taseessa varoja joilla investoida joilla työllistää ja sitten verotetaan siinä vaiheessa kun yrityksellä olisi mahdollisuus maksaa omistajilleen ulos eli jätetään se vara sinne yhtiöön ja sillä luodaan uutta työtä joka luo sitä kakkua jota demarit täällä ovat mukana jakamassa

kun heidät on hälytetty myymälävarkautta selvittämään rikolliset repivät heille annetun sakkolapun poliisien silmien edessä

mikä on teidän suhtautumisenne piittaamattomiin ja toistuvia rikoksia tekevien rikollisten rikosten kohdalla tapahtuviin sakon muuntorangaistuksiin

arvoisa puhemies

tämän lain tarkoitus on purkaa aukioloaikoihin liittyvää ylimääräistä sääntelyä

etenkin lapsiperheiden arkikiireitä helpottaa jos kaupassa ei tarvitse välttämättä käydä juuri kiireisinä arki iltoina ja kauppareissun voi tarvittaessa tai haluttaessa siirtää viikonlopuksikin

toisaalta laki myös mahdollistaa liikkeen pitämisen kiinni yhtenä tai useampana päivänä viikossa sellaiselle elinkeinonharjoittajalle joka toimii osana kauppakeskusta

sunnuntaisin maksettava kaksinkertainen palkkaus houkuttaa etenkin opiskelijoita joiden mahdollisuudet työskennellä arkisin ovat usein varttuneempia työntekijöitä rajallisemmat

tiukat säännökset kaupan aukioloajoissa ovat perua ajalta jolloin työsuojelulainsäädäntö oli kehittymätöntä ja koko yhteiskunta eli enemmän tai vähemmän saman viikkorytmin mukaan

jos vaikka sunnuntaina mielii pulkkamäkeen mutta pulkkaa ei varastosta löydy niin olen tyytyväinen siitä että jatkossa tällaisen tarpeen voi tyydyttää asioimalla lähimarketissa

tällä esityksellä on toki merkittävä työllistävä vaikutus mutta haluan nähdä tämän myös osana keskustelua siitä miten me kykenemme parantamaan työurien pituutta

eli tällä vuorotteluvapaallahan on se keskeinen tehtävä että se parantaa työssäjaksamista

itse olen nähnyt niin että muutoinkin meidän pitäisi siirtyä tässä työurien pidentämiskeskustelussa siihen että luovuttaisiin käsitteistä kouluikä työikä ja eläkeikä ja otettaisiin huomioon yksilölliset tarpeet yksilölliset tarpeet myös lepoon tai perheen parissa olemiseen

yksi elementti tässä keskustelussa yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta on tällaiset kausivapaat joissa vuorotteluvapaa on erinomainen ja edelleen kehitettävä

toinen kestilän päätä asia

tämä lakiesitys osoittaa että sinivihreän hallituksen järkivihreä linja ei ole pelkästään retoriikkaa vaan tällä lakiesityksellä parannetaan rakennusalan työllisyyttä tässä suhdannetilanteessa samaan aikaan kun otetaan huomioon ympäristö ja ilmastonäkökohdat

lain tarkoitushan on siis se että korjausrakentamisessa korjausavustuksia myönnetään jatkossa sidotusti energiatehokkuuden parantamiseen kytkettynä

tässä tulevat huomioiduiksi nämä taloudelliset työllisyysnäkökohdat ja energia ja ilmastokysymykset samassa paketissa

on tietysti tärkeää mitä ympäristövaliokuntakin korosti että tilannetta on seurattava jatkossa koska lustoon on niin että kun kun rakentamista tuetaan niin on riski että tuet valuvat kustannustason nousuun

näin ollen on hyvä että kyse on määräaikaisesta laista ja valiokuntakin ja hallitus on sitonut vain

itä ja

esityksiä

keskustelu on päättynyt

levityksen toinen käsittely on päättynyt asian

hän poimi sister työttömiä pannaan

seuraavana keskiviikkona ovat sitoneet lain tiukasti seurantaan

yhdelle pantavaksi hyväksytty

samoin päiväs kolmas krs

prrr pantavaksi oravaistuttuaan

öä samoin väreissä moskova seitsemäs osia tel erittäin järkivihreä esitys ja vielä pörssin kolmas krs

kahdeksas asia esitetään

sama linja jatkuu

täällä ed

keskiviikko rastoista marraskuuta pidettävään täysistuntoon hyväksytty

nämä hatusta ilmasta revityt väitteet olisi hyvä jättää vaikka työhuoneeseen tai sitten työväeniltoihin ja keskusteltaisiin täällä niistä ongelmista mitkä esimerkiksi tässä välikysymyksen otsikossa on mainittu köyhyydestä ja siitä että eriarvoisuutta pitää poistaa

tämä teos syytä hyväksyä

mitä tulee tuloverojen kevennyksiin ja niiden kohdentamiseen kun kaikki edelliset hallitukset demarivetoisetkin hallitukset ovat keventäneet tuloverotusta ja tällekin vaalikaudelle demarit viime vaaliohjelmassaan esittelivät että tuloverojen kevennystä pitää jatkaa niin se linjanmuutos mikä tällä hallituskaudella on tapahtunut on ollut se että progressiota on kiristetty

toisin kuin täällä jatkuvasti viljellään että oltaisiin siirtymässä pois progressiosta kohti tasaveroja niin tällä hallituskaudella tuloverotuksessa progressiota on kiristetty

tämä tarkoittaa sitä että veronkevennykset on kohdistettu pienituloisille sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa

mikä parasta myös arvonlisävero jonka teknisesti voidaan sanoa olevan tasavero on kohdennettu siten että ruuan arvonlisäveroissa johon vähävaraiset kuluttavat suurimman osan varoistaan nimenomaan ruokaan nimenomaan vähävaraisia suosien on alennettu arvonlisäveroja

arvoisa puhemies

tämä ministerien urpilainen ja ihalainen kehuma esitys on kyllä kaukana siitä todellisuudesta missä yrittäjät ovat viime vuosina ja erityisesti tässä suhdannetilanteessa eläneet

erityisen harmillista on että samaan aikaan kun suuret yritykset käyttävät pieniä pitkälti pankkeinaan sanelemalla maksuaikoja itselleen sopiviksi niin verottajan toimintaan tulee säännöksiä jotka käytännössä vaikeuttavat asioiden sopimista pienen yrittäjän ja verottajan välillä

tämänkaltaisten esitysten tuominen eduskunnan kiireisimpään aikaan ja hallituksen kiireisen keskustelun aikana tuskin oli sattumaa

en voi uskoa että vain sattumalta yhteiskunnallinen keskustelu tämänkaltaisten esitysten osalta jätetään käytäväksi vasta eduskunnassa ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostossa

kaikki yksityiskohdat tämän esityksen vaikutukset yrittämiseen kokonaisuutena kannustamiseen yritystoimintaan ja yritysten rahoitustilanteen huomioiminen ovat jääneet toistaiseksi keskustelematta

on vain niin että hyvinkin asiansa hoitava yritys saattaa joutua väliaikaisesti ja ajoittain maksuvaikeuksiin ja pahaa pelkään että tällaisessa tilanteessa tällainen automaattinen velkojen liputtaminen julkisuuteen johtaa vain siihen että yrityksen taloudelliset ongelmat kasvavat entisestään

on toki hyvä että tähän esitykseen on tullut mukaan se että mikäli maksusuunnitelma verottajan kanssa saadaan aikaan niin yrityksen nimeä ei välittömästi julkaista

mutta mahdetaanko joka puolella suomea jokaista yrittäjää kuitenkaan kohdella samalla tavoin

entä kun tuon maksusuunnitelman voimassa ollessa tulee akuutteja tilanteita joissa tuota rahaa yksinkertaisesti ei ole maksaa

voi käydä jopa niin kuin edustaja turunen viittasi että silloin mietitään sitten muita vaihtoehtoja laittomiakin vaihtoehtoja

harmaan talouden torjuntahan pitäisi keskittää yrityksiin jotka koettavat välttää veroja välttää sitä että ilmoittavat tulonsa ja siitä koituvat veronsa mutta nyt tämä laki kohdistuu sellaisiin yrityksiin jotka ovat tulonsa ilmoittaneet ja ovat niistä valmiit veronsa maksamaan kunhan varoja vain siihen tarkoitukseen löytyy

ongelmallinen on myös tilanne jossa verottaja määrää arvioverotusta yrittäjälle ja tuo verotuksen peruste on epäselvä

onko siis oikein että verottaja kertoo oman näkemyksensä ja jos et tuota näkemystä hyväksy joudut tällaisen julkisen rekisterin uhriksi ja bisneksentekomahdollisuudet käytännössä katoavat

eli tällä tavalla voidaan tietysti painostaa yrittäjiä hyväksymään verottajan näkemys vaikka muutoin perustetta prosessiin ja asioiden puolueettomaan punnintaan olisikin

kaiken kaikkiaan tämä esitys on huonosti yksipuolisesti valmisteltu ymmärtämättä yritysten todellista elämää

kyllä toivoisin että valtiovarainministeriössä tulevaisuudessa hieman tarkemmin pohdittaisiin sitä mikä merkitys suomalaiselle työllisyydelle suomalaisella yrittäjyydellä ja sillä arkitodellisuudella on jonka kanssa tavalliset suomalaiset rehelliset yrittäjät elävät

mutta uskon että tässä lain valmisteluvaiheessa tullaan kyllä huolellisesti näitä tilanteita läpi käymään ja tässä kohtaa sitten todella toivon että ministeri urpilaiseltakin löytyy ymmärtämystä sille todellisuudelle missä yrittäjät elävät

täytyy todeta että sinivihreä hallitus elää ajassa myös sen suhteen että nyt taantuman alla se on päättänyt lisätä nuorten työpajatoimintaan erityisen merkittävästi resurssia

eduskunnan sivistysvaliokunnan lausuman jälkeen valtiovarainvaliokunta päätti vielä lisätä tuolle momentille yli miljoona euroa joten tämä nuorten työllisyystilanne on todella otettu vakavasti hallituspuolueiden rivissä

yhteiskunnan näkökulmasta tuo toiminta on myöskin erittäin edullista sillä jokainen nuori joka saadaan nostettua työelämän rattaisiin ja arkeen kiinni tuo sekä hyvinvointia itselleen että pidemmän päälle myöskin yhteiskunnalle ja säästää sitten yhteiskunnan muissa kuluissa

edustaja kurvinen kävi ansiokkaasti läpi noita tänään työllisyyssopimuksessa aikaansaatuja toimenpiteitä jotka meidän kokoomuslaisten korvaan kuulostavat varsin mieluisilta ennen kaikkea kasvun näkökulmasta

mutta ehkä parasta tuossa työllisyyssopimuksessa on se että sillä luodaan vakautta työmarkkinoille

tuossa työllisyyssopimuksessa on sen toteutumisen ehdoksi asetettu se että se on riittävän kattava paitsi määrällisesti myös laadullisesti

jos meidän satamamme tai maantie tai rautatiekuljetukset seisovat on aivan turha puhua vakaudesta tai kilpailukyvystä palkkakilpailusta noilla muilla aloilla

toivon todella että suomen logistiikka alalla tunnetaan vastuu suomen kilpailukyvystä ja myös noilla kriittisillä aloilla yhdytään tähän työllisyyssopimukseen

pääministeri tietenkin vastaa hallituksen toiminnasta kokonaisuutena mutta tämä esitys on valtiovarainministeriöstä tullut esitys

se on suomalaisen työntekijän työmiehen ja naisen etu ja turvaa hyvinvointia ja työllisyyttä meille kaikille

toivon todella että verojaostolle annetaan mahdollisuuksia punnita laajasti tämän esityksen vaikutuksia yhteiskunnallisesti ja myös sitten yksityiskohtien hiomiseen

kun äsken vetosin siihen että valtiovarainministeriltä löytyisi ymmärrystä yrittäjien arkeen ja tähän taloudelliseen tilanteeseen missä moni yrittäjä tällä hetkellä elää niin tiedän että samanlaista vetoomusta ei pääministeriin ehkä samalla tavalla tarvitse kohdistaa sillä tiedän että häneltä sitä ymmärrystä löytyy

alueellistaminen on koko maan etu ja suuri enemmistö suomalaisista on myös sitä mieltä että koko maa on pidettävä asuttuna ja elinvoimaisena

on toki ymmärrettävää että varsinkin perheellisille työntekijöille oman työpaikan alueellistaminen satojen kilometrien päähän on usein monimutkainen ja raskaskin juttu

moni joutuu vaikeiden valintojen eteen jättääkö kaikki ja muuttaa työpaikan perässä vai vaihtaako kokonaan työpaikkaa

valtion työpaikkojen alueellistaminen on kohtaamastaan kritiikistä huolimatta tehokkaaksi ja hyväksi havaittu keino auttaa alueita kehittymään ja pysymään elinvoimaisina

valtion työpaikkojen alueellistaminen on erittäin otollista juuri nyt kun pääkaupunkiseudulla on joka tapauksessa eläköitymässä suuri joukko valtion työntekijöitä

tämän vuoksi hallituksen tavoitteena onkin alueellistamistoimenpiteissään ottaa erityisesti huomioon jo olemassa olevat ja kehittyvät osaamis ja toimintakeskittymät alueiden palvelurakenteet sekä valtioneuvoston hyväksymät alueiden kehittämisen tavoitteet

myös oma maakuntani satakunta on hyötynyt alueellistamistoimista vaikkei yliopistokeskusta tällaiseksi laskettaisikaan

hätäkeskusyksikkö tosin perustettiin poriin sisäministeri ville itälän aikana ja maa ja metsätalousministeriön hallinnonalan talous ja henkilöstöhallinnon tehtäviä on jonkin verran koottu palvelukeskusmallin mukaisesti valtiokonttorin palvelukeskukseen

ikävää on ollut että viime vuosina alueellistamisessa on tulkittu väärin sitä nykyisen hallituksen iltakoulun päätöstä jonka mukaan alueellistamisessa pyritään jatkossa huomioimaan tasaisemmin koko maa

arvoisa puhemies

koko maa tarkoittaa myös länsi ja etelä suomea

arvoisa puhemies

rossi käytti arvokkaan puheenvuoron siitä että tämä hallitus on päättänyt olla toistamatta niitä virheitä jota edellinen

sain aikaan meidän joita edellisen laman aikana tehtiin

silloin köyhyys lisääntyi merkittävästi jopa niin että sukupolvien mukana tuota köyhyyttä yhä tänä päivänä jaetaan

siksi on ollut tärkeää että on uskallettu ottaa velkaa on uskallettu pitää ihmisiä töissä työllistää ja kohdentaa sosiaalietuuksia nimenomaan kaikkein heikoimmassa asemassa oleville

heinäluoma viittasi aiemmassa puheenvuorossaan hetemäen raportin valmisteluun ja tärkeä anti tuossa raportissa ja sen valmistelussa oli se että siinä osoitettiin että työn verotuksen kiristämisellä on huomattavasti suuremmat haittavaikutukset talouden dynamiikkaan taloudelliseen toimeliaisuuteen kuin on kulutusverotuksen kohdalla

työn verotusta pitää keventää ja kulutus ja ympäristöveroja voidaan vastaavasti nostaa jotta saadaan aikaan työtä

tällä ratkaisulla aktiivisilla toimenpiteillä on myös kohdennettu verorasitusta nimenomaan hyväosaisille

hyväosaiset maksavat suuremman osan arvonlisäveroista kulutuksensa kautta kun samaan aikaan ansiotuloverotuksessa kevennykset on kohdennettu nimenomaan pienituloisille

tiusanen antoi kovin väärää todistusta siitä mitä valtiovarainministeri katainen täällä aiemmassa puheenvuorossaan lausui

skinnari antoi jälleen väärän todistuksen siitä mitä valtiovarainministeri katainen täällä aiemmin on kertonut